tarkoitus on todellakin se että asumistuki on tilapäinen ratkaisu ihmisille eikä pysyvä ratkaisu

paljonko jo välimatkat aiheuttavat kuluja jotka eivät johdu mistään tehottomasta hallinnosta vaan maantieteellisistä tosiasioista

minusta se olisi voinut tässä laissa näissä hallituksen esitysteksteissä tulla vielä voimakkaammin esille että kyse on todellakin tilapäisestä tukimuodosta josta on päästävä mahdollisimman nopeasti eroon ja ihmisiä pitää kannustaa siinä että he pääsisivät tästä asumistuesta mahdollisimman nopeasti ohi

toinen asia tässä laissa on se että metsäteiden tekemisestä käytiin myös kovat keskustelut että tuetaanko niitä ollenkaan

toivon näin olevankin jatkossa että ainoastaan korvataan nämä satunnaiset vahingot joita kuuluu tietty määrä myöskin luonnossa olla

olen erittäin tyytyväinen siitä että me saimme pidettyä sen tässä laissa matkassa ja että me pystymme jatkossakin meidän metsiämme varsinkin pohjoisessa järkevästi käyttämään

nyt ja ensi vuonna korvataan toteutuneet vahingot jotka toivon mukaan sen jälkeen vähenevät ja nyt aletaan pikaisesti töihin siinä että jatkossa nämä määrät vahinkojen osalta tulevat romahtamaan alaspäin

jos nämä neljä itä lapin suurta kuntaa pannaan yhdeksi kunnaksi kuten hallitus näyttää kovasti toivovan niin matka kunnan laidalta toiselle laidalle olisi suurin piirtein samaa luokkaa kuin lahdesta on matkaa turkuun tai tampereelta haminaan

tässä laissa joka on nyt käsittelyssä on tukemisen tasoja jouduttu laskemaan mutta siitä minä olen kiitollinen että pohjois suomessa toteutettavien metsätiehankkeiden tukitasoa ei alenneta

itse toivon että jatkossa omaishoidon tukea pystyttäisiin maksamaan yhä useammalle yhä enemmän ja on hyvä että tässä laissa on nyt tämä asia huomioitu

elikkä näillä eväillä eteenpäin ja ei muuta kuin seuraavaa kestävän metsätalouden rahoituslain lakiluonnosta tässä odotellessa toivon että me pääsemme lapissakin näitä asioita viemään eteenpäin ja samalla toivon että byrokratiaa saataisiin oikeasti tästä purettua

arvoisa puhemies

tosin tässä vaiheessa on kyllä pakko vähän nauraenkin sanoa että viime viikolla puhuimme hyvin paljon energiatodistusten osalta että energiatodistuksen tulisi perustua todellisiin kuluihin eikä laskennallisiin kuluihin

kiitos siitä että nämä hakemukset voidaan nytten jättää sähköisesti mutta myös valvontapuolelle pitää kyllä kehitellä sähköisiä muotoja tai muita kuvioita millä saataisiin nämä hallinnon aivan älyttömät kustannukset pudotettua alemmas

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä haluan korostaa sitä että me eduskunnan kolme pohjoisinta kansanedustajaa olemme täällä uskollisesti paikalla ja haluamme korostaa yhdessä sitä mikä on tämän pohjoisen toiminnan merkitys ennen kaikkea lapille mutta toivottavasti muutkin huomaavat sen kuinka iso se on koko suomelle

kun tämä ennennäkemätön turvapaikanhakija aalto maahamme alkoi niin laajaa ihmettelyä on herättänyt miksei turvapaikanhakijoita voi heti työllistää ja jopa velvoittaa tekemään työtä kantamaan vastuuta täällä olostaan

arvoisa puhemies

tässäkin nyt ollaan perustumassa siihen että muutetaan lakia niin että se perustuu todellisiin kuluihin eikä laskennallisiin kuluihin

sitten minä haluan tuoda esille sen mitä tänäkin päivänä on monta kertaa puhuttu että pienissä yksiköissä haluttaisiin turvata ihmisten palvelut että sen takia puretaan ne pienet yksiköt että ihmiset saavat palvelut

tämä kansalaisaloite on muuten todella hyvä esimerkki ja uusi toimintamalli siitä että jos me laadimme täällä eduskunnassa epäonnistunutta lainsäädäntöä niin meitä muuten valvotaan ja pidetään silmällä yli puoluerajojen

aloitteessani esitetään ulkomaalaislain muuttamista niin että kansainvälistä suojelua hakeneella ulkomaalaisella olisi suomessa oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa heti suomeen saavuttuaan

minä todella toivon että suomen eri tahot pysyvät loppuun asti tässä asiassa matkassa sillä mahdollista on että eu tasolla se vielä otetaan pois siitä kuulemma koska se ei ole eu säädöksissä matkassa

kaikki tiedot jotka minä olen ottanut vastaan odotan todellisia faktatietoja siitä odotan että joku keräisi kertovat sen että siellä pääsee muutamassa päivässä aina lääkäriin

no oulu sinne mahtuu ja se on kuitenkin hyvin iso alue missä on erinäköistä toimintaa mutta todellakin rajaesteet pitäisi saada ylitettyä näissä asioissa

mutta nyt kuitenkin pitää miettiä että nämä esille tuodut asiat ovat todella harvinaisia esimerkkejä

tietenkin on joitakin yksittäisiä kuntia joissa on aina vaikeuksia lääkäreitä saada mutta taajamissa ei näytä saatavan sitä toimintaa ollenkaan pelaamaan sillä tavalla miten useimmissa pienissä kunnissa hommat pelaavat

kuitenkin yksi semmoinen asia mikä pitäisi siinä ottaa tarkemmin huomioon on se että kun kyse on kiinteistön arvosta niin meillä voi olla hyvin halpoja rakennuksia jotka ovat kalliilla tontilla ja tämä pitäisi siinä asetuksessa vähintään ottaa huomioon

me joudumme tekemään tällä hetkellä todella vaikeita leikkauksia

harva tuhlaa sähköä ja taas toisaalta harva meistä pitää taloakaan ihan kylmillään sillä meillä on talvella pakkaset ja kukaan ei halua että putket jäätyvät

meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa maksaa suurta määrää maahan tulevia jouten olevia turvapaikanhakijoita suurin osa maahantulijoista kun sattuu olemaan työikäisiä ja työkykyisiä miehiä

vastuukuntamallia koskevissa linjauksissa on otettu huomioon se että kuntayhtymämalli tarkoittaisi ylimääräisen hallinnon luomista sellaisissa tapauksissa joissa vastuukunnalla olisi kuntayhtymässä enemmistö äänivallasta

se mikä ero on kalliilla tontilla ja halvalla asunnolla siinä matkassa

kun energiatodistuksesta nykyistä parempaa versiota laaditaan niin siihen pitää selvästi kirjata aina tiedot asunnon käytöstä elikkä montako henkilöä siellä on asunut onko ollut vakituisessa asumiskäytössä ehkä työpaikka asuntona ja nämä muut erikoisominaisuudet ja asiat mitkä tulevat voidaan ottaa huomioon tässä energiankulutuksessa

sitten toinen asia mikä ei ole ollenkaan vielä esillä tässä asetuksessa eikä muuallakaan on tämä alhainen vuokra koska hyvin paljonhan meillä on kiinteistöjä missä vuokra on alhainen

ja tästä perustuslakimme on erittäin huolissaan päivi perustuslakimme pitää erittäin tärkeänä

sitten niin kuin tässä aiemmin on tullut esityksessä esille että jos on olemassa vahva epäilys että kulutus ei vastaa todellista normaalin elämän energiantarvetta tulee olla mahdollisuus vaatia laskennallinen arvio rakennuksen energiankulutuksesta

esimerkiksi niitä mummonmökkejä jotka siinä vaiheessa kun mummo siirretään asumaan jonnekin palvelulaitokseen tai tämmöiseen olisi järkevä saada nopeasti vuokrattavaksi jonnekin

jos taas lupaa jäädä maahan ei myönnetä joutuu asianomainen henkilö tietysti poistumaan lupaprosessin päätyttyä ja työnteko oikeuskin lakkaa

onko meidän tai tämän vanhuksen järkevää laittaa vuokrattavaksi kiinteistöä jonka arvo onkin vähäinen mutta se on kuitenkin sen verran kallis tai vuokra aika lyhyt ja sitten pitäisi tehdä energiatodistus jolloin tämä vuokraaminen tulee käytännössä mahdottomaksi

julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon

on hyvä että olemme saaneet nyt kokemuksia ja tietoa tästä asiasta todella paljon ja voimme alkaa sitä työstämään sillä viimeksi reilu vuosi sitten kun me käsittelimme sitä asiaa ensin valiokunnassa ja sitten täällä eduskuntasalissa ympäristöministeriöstä kyllä annettiin ymmärtää että tämän asian käsittelyllä on kiire

tämän lakialoitteen tavoite ei toteutuessaankaan toki poistaisi suurempia ongelmia joita nyt on käsillä

kiitän hallitusta ja kaikkia asian valmistelleita monin tavoin hyvästä esityksestä jolla epäilemättä tulee olemaan suuri merkitys ammatillisen koulutuksen järjestämisessä maassamme

kuitenkin kun turvapaikanhakijoiden määrät ovat rajusti lisääntyneet on perusteltua tarkastella turvapaikanhakijoiden työelämään pääsyä koskevia edellytyksiä

mutta samalla on todettava että ilman oikeudenmukaisesti jaettuja määrärahoja ja alueellisesti kattavan ammattikoulutusverkoston kehittämistä jäävät kaikki kauniit lakipykälät vain tyhjiksi sanoiksi

oli kiire koska tätä direktiiviä ei oltu ajoissa laitettu täytäntöön ja oli uhan alla että joudumme maksamaan aikamoiset sakot kun emme olleet laittaneet tätä lakia täytäntöön

maahanmuuttajien aktiivinen työnteko ja etenkin huonoimmin työllistyneiden maahanmuuttajaryhmien saaminen työelämän piiriin olisi omiaan myös vähentämään niitä jännitteitä joita kantaväestön ja maahanmuuttajien välille on vaarassa syntyä

tämä todellinen kulutus on selkeää ymmärrettävää

ylimääräinen hallinnon purkaminen on esityksen kauniina tavoitteena niin kuin näyttää tässä hallituksen esityksessä laajastikin olevan että hallintoa puretaan

ensi kertaa todella ikävä kinnusen todellisiin tilanteenne

vaikka takaisimme kuinka hyvien periaatteiden mukaisen opetuksen niin se ei paljon nuorta lämmitä jos hänen kotiseudullaan ei ole oppilaitosta ollenkaan

siinä vaiheessa jos on tämä todellisen kulutukseen perustuva todistus siinä voisi olla matkassa osio missä edellinen käyttäjä voi kertoa mihin perustuu tämä korkea tai alhainen kulutus

täällä salissakin puhuimme hyvin paljon ruotsin vaihtoehdosta ruotsin mallista

viime vuosina tapahtuneet leikkaukset usein maakuntien ammatilliseen koulutukseen ovat olleet kylmiä arvovalintoja keskittäviä arvovalintoja jotka tulevat yhteiskunnallemme lähivuosina vielä hyvin kalliiksi

nyt hallinnon purkamisen nimissä on alettu hävittää kansanvaltaa

meillä on rakennuksissa niin kuin aikaisemmin tuli esille hyvin paljon rakenteellisia virheitä joita sitten ei näy tässä laskennallisessa kulutuksessa

minä en halua toivottaa koko maailmaa tänne tervetulleeksi ilman ehtoja enkä myöskään halua että meidän rajat suljetaan

tänä päivänä kun tästä asiasta on keskusteltu ainoastaan kaksi keskustan kansanedustajaa on tuonut esille nämä alueelliset merkitysasiat tässä ammatillisessa koulutuksessa

ministeriltä haluaisin tarkentaa sitä asiaa mitä toimenpideasioita on työn alla ja suunnitelmissa että näitä ce merkittyjä tuotteita saataisiin kohtuuhinnalla aikaiseksi

arvoisa puhemies

nyt meillä ei ole kiirettä

meillä on kokemusta ja meillä on tietoa miten tätä asiaa kannattaa viedä eteenpäin joten voimme alkaa valmistelemaan tätä lakia uudelta pöydältä ja kokemukset täytyy ottaa huomioon elikkä voimme kehittää tätä meidän lakia ja tehdä tästä sitten suomalaisille suomalaisiin olosuhteisiin parhaiten sopivan lain

hallituksen esityksen perusteluiden mukaan kuntayhtymämalli tarkoittaisi ylimääräisen hallinnon luomista sellaisissa tapauksissa joissa vastuukunnalla olisi kuntayhtymässä enemmistö äänivallasta

olipa maahantulija sitten maahanmuuttaja tai turvapaikanhakija niin olennaista on että hän haluaa tehdä työtä voimiensa mukaan ja että hänelle myös annetaan siihen mahdollisuus

suomen tulevaisuuden mahdollisuudet ovat ennen kaikkea ympäri suomea olevat luonnonvarat

on metsät kaivokset arktiset olosuhteet ilmastot kaikki eri luonnonvarat mutta ammatilliset koulutukset jatkossa sijoitetaan yhä enempi ja enempi vain etelä suomen suurimpiin kaupunkeihin

tämä merkitsisi sitä että pienten kuntien on pakko toimia ison kunnan kanssa yhdessä mutta pienellä kunnalla ei ole oikeutta sanoa mitään koska se kuuluu vähemmistöön

miten nämä koulutukset merkinnät ja kaikki muut saataisiin tehtyä niin että pienyritystoiminta ei kuolisi näitten korkeitten kustannusten vuoksi tässä asiassa

kun verrataan ruotsin tilanteeseen on tosi se että ruotsissa on tiettyjä asioita ja toimintamalleja mitä meidän on ihan sieltä otettavissa mallia esimerkiksi ne perikuntien metsänomistukset eli ruotsissahan on kiinnitetty todella paljon huomiota siihen että metsätilat olisivat suurempia eivätkä ne pääsisi pirstaloitumaan niin kuin meillä täällä suomessa

se voisi muodostua erilaisista työllistämismalleista joita voisi soveltaa esimerkiksi opiskelijoiden harjoittelujärjestelmistä vajaakuntoisten työllistämisestä ja oppisopimuksesta tämän tyylisillä malleilla

meidän tulee muistaa se että ammatillisen koulutuksen sijoittamisella ja alueellisilla koulutusohjelmilla on suuri vaikutus myöskin yritysten sijoittumiseen

elikkä jos me haluamme kehittää suomea eteenpäin niin ammatillisen koulutuksen sijoittumisella paikoilla ja koulutusohjelmilla on sille todella suuri merkitys

ehdottomasti meidän tässä lakiesityksessä olisi pitänyt lähteä siihen miten me kuntotodistukset ja energiatodistukset yhdistämme jolloin saadaan tämmöinen järkevä toimiva kokonaisuus tästä asiasta

eli lakimiehet tulevat tekemään paljon riitata pauksia paljon sopimusasioita ja saa nähdä kuka sen sitten maksaa

eli kun mietitään millä tavalla me voisimme suomen metsätaloutta kehittää kaikkein parhaiten eteenpäin niin minun mielestäni yksi suurimpia asioita olisi se miten me voisimme keskittyä siihen että metsätilat olisivat todellakin tuottavia kokonaisuuksia

työssäoppimisajan korvausten ei tarvitsisi olla suuria kuten ne eivät ole tällä hetkellä opiskelijoillakaan silloin kun he ovat suorittamassa harjoittelua

mutta saamme niistä hyödyn vain rajuilla satsauksilla tutkimukseen tuotekehitykseen vero ohjaukseen ja investointeihin tekemällä vahvoja poliittisia päätöksiä joita ei näy tässä strategiassa

tällä hetkellähän on ongelmana se että jos perikunnan jäsenistä yksikin haluaa kieltää metsän käsittelyn niin sitten sitä ei koko sen perikunnan olemassaolon aikana käsitellä millään tavalla ja sitä meidän metsämme eivät todellakaan kestä

meillä on todella paljon pienituloisia vanhuksia ja minkään laskelman mukaan heidän ei tulisi selvitä mutta silti he vain selviävät ja venyttävät penniä eivätkä pyydä apua esimerkiksi toimeentulotuen saamiseksi vaikka olisivat siihen varmasti oikeutettuja

lapsiperheen edustajana haluaisin kyllä tuoda esille sen että kyllä minä haluaisin jos minä ostaisin asunnon että se todistus olisi mahdollisimman luotettava ja ymmärrettävä ja silloinhan se perustuisi ehdottomasti siihen todelliseen kulutukseen

ruotsissa on se että viiden vuoden sisään tulee nämä perikuntien omistusasiat selvittää ja lisäksi pirstaloimiskielto on olemassa siellä ettei saa samalla tavalla laittaa pieniksi palasiksi niin kuin suomessa näitä asioita

kansainvälistä suojelua hakevan työpanoksen hyödyntäminen on usein paitsi turvapaikanhakijan itsensä myös työnantajan ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaista

todellakin lopuksi sanon sen että me keskustalaiset emme ole tyytyväisiä esitykseenne ja tämä lakiesitys tulisi hylätä ja laittaa uudelleen valmisteluun

aikooko hallitus muuttaa vielä loppumetreillä linjansa ja satsata rahaa tulevaisuuteemme eli tutkimukseen koulutukseen ja tuotekehitykseen siihen että koko suomen luonnonvarat saadaan järkevästi käyttöön ja suomen kehitys liikkeelle